äskeinen keskustelu osoitti sen että tarvittaisiin varmaan viimeistään loppuvuonna tai alkusyksystä semmoinen koostava kokonaisuus siitä mitä tapahtuu ja näistä vaikutusarvioista

siellä esimerkiksi valtuutettu on esteellinen jos asia koskee häntä tai hänen lähipiiriään puolisoa tai lapsia muun muassa tämmöinen omistajuus hitasasunto esimerkkinä

tämä välimallihan tarkoittaa sitä että kovan rahan asuntotuotantoon saadaan nyt sitten valtion korkotukea mikä on sinänsä suhdannesyistä ymmärrettävää ja perusteltua

miksi sitten näitä linjauksia ei ole täällä selonteossa koska teidän näkemyksenne annettiin jo eilen ennen selonteon eduskuntakäsittelyä

minä vielä nyt pyydän että ministeri brax sanoo selkokielellä sen että eikö niin esteellisyys tulee siitä mitkä ovat ne omistussuhteet ja se on olemassa jo nykylaissa

no me olemme tätä suhdannejärjellä kannattamassa mutta taas aatteellisella tunteella ja aatepohjaisella järjellä olemme sitä mieltä että pääpaino tulee olla siellä perinteisen ara tuotannon linjoilla

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on nyt tullut esille tavallaan tällainen kolmen korin systeemi että toisaalta täällä oli sitten vanha kärsitään

hänelle ei käy se

mutta sitten ei myöskään käy tämä seutuvaltuusto joka olisi avoin vaaleilla valittu valtuusto

nyt minä sitten vielä haen ministeri vapaavuorelta vähän rajaa siihen mitä evästyksiä teiltä nyt eduskuntakeskusteluun lähtee kun nämä kolme tulokulmaa ei oikein nyt tunnu ottavan tulta

meillä on helsingissä ja varmaan suurissa kaupungeissa niitä lähiöitä joissa on huutava pula peruskorjauksista

näihin toivon sitten että tämä hyvä esitys saa seurakseen jatkoa

arvoisa puhemies

liian usein viime vuosina olemme lukeneet ja kuulleet että pitkään vuosikymmenet yhdessä pysyneet ihmiset erottaa viranomainen

kun näitä otsikoita olen lukenut niin tulee hiukan surulliseksi siitä että me tarvitsemme tässä hyvinvointivaltio suomessa lain säätämään sen että ihmiset jotka ovat koko elämänsä aikuisiän elämänsä eläneet yhdessä voivat olla loppuun saakka yhdessä

voi kysyä kertooko tämä yhteiskunnan sosiaalisen omantunnon heikentymisestä vai onko se arvopohja jolleka tämä suomalainen hyvinvointivaltio ja sosiaali ja terveyspoliittinen lainsäädäntö pohjautuu rapautumassa

se kertoo arvoisa puhemies siitä että eduskunta sitoutuu nyt viemään tätä vanhuspalvelulakia eteenpäin ja nimenomaan sellaisten arvojen pohjalta jotka ovat sitä syvintä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa

arvoisa puhemies

mielestäni ministeri teidän johdollanne on valmisteltu hyvä laki ja tämä vanhuspalvelulaki on ehkä hiukan eri tavalla perusteltu kuin ne lait joita olemme sosiaali ja terveydenhoidossa viimeisen kymmenen vuoden aikanakin minunkin aikanani täällä käsitelleet

muistan kun ensimmäisen kauden kansanedustajana pääsin mukaan repoveden kansallispuistohankkeeseen ja eilen tämän kymmenvuotisen repoveden perustamisjuhlaan pystyin osallistumaan

kun hallinto ja kuntaministeri kiviniemi julkaisi edellisten kunnallisvaalien vaaliohjelman helsingissä keskustapuolueen ohjelman hän vaati että pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämisen hyvistä ja huonoista puolista on nopeasti ryhdyttävä laatimaan selvitys

tähän liittyy nimenomaan se monien viisaiden asiantuntijoiden taustatyö joka menee sinne ihmisen omien oikeuksien ja suomalaisen yhteiskunnan arvopohjan juurille kuten ministeri omassa esittelypuheenvuorossaan myös kertoi

tuli huikea olo siitä että meillä suomessa on mahdollista luonnon ainutkertaisuutta huomioida niin että periaatteessa ja käytännössä voi ajatella että yhtä hyvin kolovedellä kuin repovedellä tämän päivän ihminen voi astua rantakiville ja kiipeillä kallioilla joilla kivikautinen ihminen on aikoinaan liikkunut

näistä lain perusteluista on luettavissa se että kunnioitamme edelleen ihmisen omaa oikeutta määrätä ja vaikuttaa omaan elämäänsä silloinkin kun hänen omat voimavaransa ovat heikentyneet

tänään te esitätte epäluottamusta hallitukselle joka on nyt tarttunut teidän vaatimukseenne

kun ensimmäisen kauden kansanedustajana jouduin pohtimaan sitä riittääkö luonnonsuojelu vai onko syytä perustaa jollekin alueelle kansallispuisto niin silloin päädyin siihen että ajat ja ihmisten tarpeet muuttuvat niin nopeasti ja ainakin vuosikymmenien vuosisatojen saatossa kansallispuisto lakisääteisenä alueena on se tapa jolla ainutkertaisia luontoalueita tulee suojella

eikö olisi syytä välikysymyksen sijaan kiittää hallitusta joka aikoo nyt kuulla teitä

sen voi myös lukea että haluamme että ihmisen henkilökohtainen ainutlaatuinen elämä näkyy niiden tarpeiden kunnioittamisessa jotka hänellä on sitten kun hän ei itse aivan selkeästi pysty edes sanomaan mitä kaikkea apua hän tarvitsee

samana vuonna edustaja kiviniemi silloin kuntaministeri kiviniemi vaati että pääkaupunkiseudun kuntien liitoksista on järjestettävä kansanäänestys neuvoa antava kansanäänestys

kun tämä kansanäänestys nousi myös täällä perussuomalaisten esille ottamana yhdeksi menettelytavaksi kysyn teiltä ministeri virkkunen olisiko kansanäänestys edistämässä ehkä tätä hyvää kuntauudistusta jota nyt ollaan viemässä eteenpäin

eduskuntatyön upeus mahtuu esimerkiksi tänään näihin kahteen tuntiin jotka täällä istuntosalissa on oltu

arvoisa puhemies

meillä sosiaali ja terveyspolitiikassa valitettavasti viime vuosina on tapahtunut niin että me panemme ihmiset elämään meidän hallintojemme ja järjestelmiemme mukaisesti ja on ehkä unohtunut se että katsomme asioita ihmisten omista lähtökohdista

kävimme hektistä keskustelua ajankohtaisista asioista jotka kuumentavat tunteita ja tuntuu että kaikki ei ole koskaan valmista ja nyt tässä keskustelussa yksityiskohdaksi nousi metsästysoikeus koloveden kansallispuistoalueella

on tartuttava siihen miten ihmisille vastataan nyt

puhelinnumeron ja sairaanhoitopiirin ilmoittaminen ei auta koska ihmisillä on oikeasti joka arkipäivä hätä pelko siitä että lääke ei toimi tai leikkaus jää tekemättä ja tapahtuu tulehduksessa se vaarallinen käänne silloin kun ei löydy nyt sitä apua

minä kysyn ministeri huoviselta vielä

miten tätä omaishoidon tuen kipeintä asiaa voidaan nyt hoitaa miten omaishoitajien uupuminen voidaan estää kunnissa

samaan aikaan me teimme kuitenkin päätöksen vaikka yksityiskohdista näyttää olevan erimielisyyttä metsästykseen liittyen että tämä ehdotettu koloveden kansallispuiston laajennus toteutetaan

eli siihen on nyt sovittava joku taho joka ottaa vastuun näistä ihmisistä

olen tyytyväinen että sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja rehula sanoi että hän haluaa hyvää lainsäädäntöä

maksatuksen siirtäminen kelalle ei hoida ei muutu hoitopaikoiksi eli aikooko ministeri tuoda tammikuussa myös tästä asiasta kehittämissuunnitelman

sitten vielä ministeri risikko sitä kysyn kuinka arvelette nyt sitten kuntien voivan rahoittaa sairaanhoitopiireihin nämä lisärekrytoinnit ja sen tarpeen jotka ovat nyt välttämättömästi edessä

tämähän nyt vielä vahvistaa sen että eduskunta tukee arvoisa ministeri hyvän valmistelun pohjalta teidän esitystänne tästä laista

jokainen joka on ollut täällä käsittelemässä näitä kansallispuistohankkeita on joutunut perehtymään myös metsästykseen samoin minä helsinkiläisenä ja sellaisena ihmisenä joka ei aikaisemmin ollut hirvenmetsästykseen osallistunut

minä toivoisin että sosiaali ja terveysvaliokunta vielä kiinnittäisi huomiota siihen tutkimukseen jota terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta on tehty ja julkaistu aivan viime aikoina nimittäin terveyserojen kasvuun

perehdyin tähän asiaan jopa demonstraatiolla ja osallistumalla hirvenmetsästykseen sipoon kansallispuiston käsittelyn yhteydessä ja kuten täällä edustaja heinonen totesi niin eduskunta kävi silloin hyvin perusteellisen keskustelun

siellähän tietenkin sosioekonominen asema on otettu yhdeksi tekijäksi joka kertoo odotettavissa olevan eliniän

siinä myös nousi esille se että etenkin tässä väkirikkaan helsingin ja pääkaupunkiseudun sydämessä oleva sipoon alue on sellainen jolla hirvikannan säätely edellyttää jopa liikenneturvallisuuden vuoksi tehokasta harventamista

mutta nyt arvoisa edustajatoveri rajamäki sanon myös että tässä yhteydessä kyllä harkitsin ihan samoja asioita mutta tulin sellaiseen johtopäätökseen että ympäristövaliokunta suhtautuu myönteisesti hirvenmetsästykseen

erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota siihen että miehet saataisiin ennen kuin ne ikääntymisen merkit tulevat hyvin vaikeiksi ja suuriksi lähtemään myös hakemaan apua ja saamaan sitä tukea

arvoisa puhemies

hirvenajostahan on täällä todettu että ei ole syytä lähteä laajentamaan tai muuttamaan sitä valiokunnan perusnäkemystä että ajo ja metsästys sallitaan niille alueen asukkaille

eli näin lopuksi haluaisin sanoa isänpäivän jälkeisellä viikolla että kannattaa valiokunnan tähän thln tutkimukseen perehtyä ja ottaa vielä erityiskämmenelle ne miehet jotka tahtovat uupua huomattavasti ennen naisia

huolenaiheena oli silloin ja on edelleen aikatauluista johtuen se tuleeko tässä kiireessä sutta eli säilyykö suunnittelun hyvä taso

toisaalta sitten nyt on ainakin välttämätöntä se että tällaiseen väliaikaiseen lainsäädäntöön liittyisi ministeriöiden puolesta lähinnä valtiovarainministeriön puolesta tiukka seuranta näihin kustannusvaikutuksiin

halusin omalla puheenvuorollani sanoa sen että kyllä ympäristövaliokunta kuunteli ja hyvin tarkkaan perehtyi myös maa ja metsätalousvaliokunnan näkemyksiin ja jokainen ratkaisee sitten omalla tiedollaan ja elämänkokemuksellaan sen minkä kannan ottaa

mielestäni on kyllä aika huono asia että kunnat joutuvat ottamaan ennalta suunnittelematta ja budjetoimatta tällaisen vastuun ja kuntien rakennusvalvonnalle ja viranhaltijoille jotka myöntävät näitä avustuksia tulee äärimmäisen suuri työtaakka

vaikka tämä keskustelu oli tässä aika repivääkin niin että tuntui välillä että täällä viuhuvat jo pensaat luodeista niin uskon kuitenkin että tämä hyvä tarkoitus on yhteinen meille eduskunnassa eli saadaan nyt koloveden kansallispuiston laajennuspäätös

siellä edustaja kimmo tiilikainen joka on myös metsänhoitaja käytti kyllä sellaisen puheenvuoron että se viimeistään sai minut todella pysähtymään niihin ikipuiden ikihonkien ja ikikallioiden tunnelmiin niin että todella tämä kivikautisen ihmisen yhteys syntyi eikä se poistunut vaikka täällä vähän paukuteltiin

tätä voi ainakin ympäristövaliokunnan mietintöön yhtyen pitää hyvänä asiana

minä haluaisin kysyä nyt keskustapuolueelta saada suoran vastauksen siihen oletteko te valmiit antamaan maakunnalle verotusoikeuden eli viemään siltä kotikunnalta oikeuden kantaa veroja sinne maakuntatasolle

siinä on kyllä oleellinen kysymys siinä mielessä että nyt hallituksen linjauksessahan lähdetään siitä että sillä taholla joka kerää verot on kansalaisille asukkaille järjestämisvastuu ja tämä on avoin tilanne

suomalaistutkijat ovat osoittaneet sen että terveyden elinajanodotteessa kyse ei ole siitä eriarvoisuudesta joka johtuu pienestä laitapuolen kulkijoiden ryhmästä joka poikkeaa valtaväestöstä vaan koko väestöä koskevasta ilmiöstä

eli mitä parempi sosioekonominen asema sitä todennäköisemmin ihminen elää pitkään hyvää elämää

kuinkahan tämä nyt sitten edistää kansalaisten tulevaisuususkoa tämä eduskunnan keskustelu kun tuntuu että kokeneellakin konkarilla henkeä ahdistaa tällä hetkellä

eikö nyt arvoisat ministerit olisi hyvä että saisimme sellaisen hengen joka vaikuttaa terveyden ja sosiaalihuollon järjestelmiin rakenteisiin ja palveluketjujen arviointiin niin että estetään lasten ja nuorten syrjäytyminen ja poimitaan jaloilleen ne ihmiset jotka ovat nyt jo rattaiden ulkopuolella

mutta minun hengenahdistukseni helpottuisi hieman jos keskusta nyt vielä suostuisi vastaamaan minulle ja meille onko se niin että siinä kotikuntamaakunta mallissa valitaan kaksi valtuustoa

jos se on maakunta niin kuin aikaisemmin täällä keskustan eräässä keskustelussa on tullut ilmi niin mitä rippeitä sinne kotikuntaan sitten jää

ja toisaalta mielestäni on myös syytä huolehtia ikääntyvästä väestöstä että elinvuosissa olisi terveyttä pidempään

ja miten se kotikunta sitten selviää sen oman itsenäisen vaakunansa alla niistä haasteista jotka kuntalaisilla on peruspalveluissa

vastatkaa nyt siihen

täällä kaikki me kansanedustajat puramme nyt sitä hätää ja huolta ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusta joka meille on välittynyt kansalaisilta

eli eduskunta nyt voi ottaa asian haltuunsa ja tehdä oikeudenmukaisen esityksen tämän asetuksen toimeenpanosta myös niin että kunnat saavat voimavaroja neuvontaan voimme rakentaa siirtoviemäreitä saamme niihin lisää rahaa

monelle meistä on tuttu näky se että rakennustyömailla vaikka tähän vuodenaikaan jolloinka tuuli ja räntä tulevat vaakatasossa talojen seinään eristepaperit repaleisina ovat liehumassa ja eristeet ja sisärakennelmat ovat suojaamatta

minun mielestäni paras hankkeen paras asia oli se että siinä rakennettiin kuntien välille eri puolilla maata luottamusta

tämä lakiehdotus ja myös tarkastusvaliokunnan työ kosteus ja homevaurioiden estämiseksi ovat hyvän tien alku

keskustapuolueen edustajat olivat vahvasti siinä mukana erityisesti minä kyllä kunnioitan ministeri mannista ja ministeri tölliä jotka tätä luottamusta hyvin rakenteellisesti vahvistivat

tässä valiokunnan puheenjohtaja korhonen ja edustaja heinonen ja nyt myös täällä edustaja torniainen kävivät läpi tätä lakiehdotusta ja myös ympäristövaliokunnan mietintöä

nyt minä toivon että se luottamus palautuu että tämä keskustelu joka on epäluottamuksen sävyttämä keskustan suunnalta unohtuu ja lähdetään rakentamaan sitä eheää suomea jonka nyt hallitus rakentaa työssäkäyntialueisiin koska työssäkäyntialueet muodostuvat ihmisten tekemistä valinnoista miten he asuvat käyvät työssä lapset harrastavat opiskelevat ja käyvät kaupoissa

haluan vielä korostaa sitä että on syytä uskoa siihen että kun nyt tätä pätevyysasiaa asetuksen muodossa valmistellaan ministeriössä ja yhteistyössä kuten täällä on todettu näiden asianomaisten järjestöjen kanssa niin valtioneuvosto voi aikanaan sitten hyväksyä asetuksen jolla tätä lakia täydennetään

hallitus nyt rakentaa eheän suomen joka noudattaa ihmisten arjen valintoja

kysyn vielä hallituksen edustajilta kuinka sosiaalisen eriarvoisuuden kasvaminen pääkaupunkiseudulla voidaan tällä hankkeella estää

mutta arvoisa puhemies eduskunnalle kyllä jää jatkuvan seurannan velvoite siitä miten me ylipäätään voimme estää rakennusten kosteus ja homevaurioiden syntymistä ja miten me voimme yhtä hyvin rakennustyömailla kuin täällä lisätä ammattitaitoa nimenomaan suunnitteluun ja työnjohtoon ja valvontaan

eduskunta varmaan uskon näin myös ympäristövaliokunnan myötävaikutuksella pitää asiaa kämmenellään

lausumaehdotukseen jossa todetaan että hallintovaliokunta on vakavasti sitä mieltä että tulevan hallituksen tulee tehdä tällainen pitkän tähtäyksen arvio ja sitoutuminen siihen miten poliisin tehtävät resurssit ja rahoitus järjestetään niin että ei jouduta elämään vuosittain poukkoilevien budjettien puitteissa vaan tulee tehdä monen vuoden sitoutuminen poliisin resursseihin ja tehtävien hoitamisen edellytyksiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vastauksenne perustuivat lain valmisteluvaiheeseen ja eduskuntakäsittelyn aikaan on joka tapauksessa työsuojelun riippumattomuudesta tullut perusteltua aihetta esittää huoli ja tämä lienee jatkoevästyksenä

kuten tämä keskustelu osoittaa niin onneksi kansanedustajillakin on tunteita ja myös lainsäädäntötyössä ne voivat tulla pintaan jonka ministerikin tuossa totesi

kuten puheenvuorossani totesin valvira seuraa lääninhallitusten tehtäviä tässä mutta onko nyt varmaa että riittävä resursointi ja tiedon siirtäminen tapahtuu

ja kun vielä sitten pääsin myös ympäristövaliokuntaan ja siellä olen jatkanut niin olen vihkiytynyt kansallispuisto ja luonnonsuojelukysymyksiin niin täysin että ne ovat läpileikkaavaksi asiaksi tulleet koko elämässäni

täytyy sanoa että on ollut ilo saada olla mukana ympäristövaliokunnan työssä ja tällä kaudella olemme erityisesti voineet saada jotakin aikaiseksi kun tehdään sitten saldoa keväällä tästä kaudesta

ja tätä asetelmaa koeteltiin kun te toitte tämän ylläspallas rakennushankkeen esille ja silloin tuntui että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin asettua vaan nollatoleranssiin niin että kansallispuistoihin ei kosketa

yhdyn edustaja salolaisen tuntemuksiin tavallaan ilosta ja onnesta sen vuoksi että meillä suomalaisella yhteiskunnalla vielä on malttia hillitä ahneuttamme ja jättää upeita luontokokonaisuuksia eri puolille suomea kansalaisten avoimeen käyttöön ja luonnon moniarvoisuus säilyttäen

nyt edustaja tiilikaisen kysymys miksi ei hallitus ole jo nyt tehnyt jotakin miksi ei tehty kymmenen vuotta sitten t k panostuksia riittävästi ilmasto ja energia alalla viety kehitystä eteenpäin

ja mielestäni suojelualueet ovat todella osa sitä luontoa joka pitää alkuperäisenä säilyttää ja tuo yhden prosentin pinta ala

nyt hallitus on tehnyt hyvän selonteon

kesällä konneveden kansallispuiston laajennuksessa ja tällä kaudella myös selkämeren kansallispuiston yhteydessä kalastuksen oikeutus tuli vahvasti esille ja vaatimuksena

minun mielestäni tämän selonteon vahvuus on siinä että suomi on sitoutumassa taas hyvin vahvasti hyvinvointiyhteiskunnan ehjän suomalaisen yhteiskunnan säilyttämiseen ja kehittämiseen

ja kun täällä on tämä hirvieläinkannan sanotaanko vaistonvarainen hakeutuminen uhkana sille että tänne kansallispuistojen liepeille hakeutuu liikenneruuhkien keskelle enemmän hirviä silloin kun alueella on kansallispuisto niin tätä ei ole voitu mitenkään mittauksilla osoittaa

mutta sopusointu on löydetty niin kuin myös tässäkin asiassa eli hirvenmetsästys sallitaan poikkeuksellisesti myös lokakuun lopusta vuoden loppuun

hallituksen keskeinen viesti on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoistumiskehityksen estäminen

ympäristövaliokunta korosti että metsähallitus yhdessä metsästysseurojen ja muiden toimijoiden kanssa menettelee niin että saadaan pitkäaikaisia lupapäätöksiä ja joustavuutta tähän luvankäsittelymenettelyyn

pääministeri katainen te olitte tällä viikolla haminassa hienon tilaisuuden todistajana siellä paikalla ja meille kaikille iloisen asian eli kybermaailman jättiläinen ilmoitti mahtavasta investoinnista suomeen

ja niinpä minä ajattelen ja me vastalauseiden allekirjoittajat ajattelemme että se pitäisi voida ihan normaalin riistanhoidon keinoin hoitaa jos jollakin tietyllä alueella hirvikanta lisääntyy

ja näin uskon että tyytyväisyys tämän hankkeen myötä siirtyy siihen elinvoimaan joka syntyy myös retkeilyn ja monimuotoisen tulevia kävijöitä palvelevan palvelutoiminnan kautta tälle alueelle

minä kysyisin teiltä pääministeri katainen

miten te näette että nimenomaan tämä hyvinvointiyhteiskunnan eheys on se joka on meille vahva kilpailutekijä tulevaisuudessa

tässä nyt mieleeni tulevat sipoolaisten esittämät pelot täällä ruuhka suomen alueella jos ja kun toivottavasti saamme sipoon kansallispuiston aikaan

hienoa että asutuksen keskelle tämä kansallispuisto syntyy

kun tätä iltapäiväkeskustelua on nyt kaikilta osin kuunnellut niin minulle herää kysymys säilyykö nyt näillä eväillä suomi hyvinvointivaltiona

minä olen kyllä vakuuttunut että hallituksen talousarvioesitys ja se miten sitä on täällä perusteltu ja miten eduskuntaryhmien puheenvuoroissa täällä on hallituksen esitystä käsitelty kertoo siitä että meillä on hyvin laaja sitoutuminen siihen että suomalainen hyvinvointiyhteiskuntamalli säilyy tulevaisuuteen suomi rakentuu ehjänä eteenpäin

sen haluan kyllä todeta että hallitus on valmistellut tätä asiaa hyvin ja avoimesti

täytyy sanoa että se minkä vuoksi ei vielä ole tullut tätä kokonaisuutta perustuu siihen että hallitus kuunteli viime keväänä kuntia ja sen jälkeen kun kunnat olivat vaatineet että suoritetaan toinen kuntakierros syksyllä ja siihen liitetään sosiaali ja terveydenhoidon kokonaisuus hallitus päätti ryhtyä tähän työhön

täällä on ministeri huovinen istunut pitkään ja hän edustaa sosiaali ja terveydenhoitoa

minä ajattelin että kysyisin että kun yritystoiminta on nyt esillä niin miten turvataan tuo kolmas sektori joka on äärimmäisen tärkeä kunnille ja yhteiskunnalle hyvinvointipalvelujen tuottajana miten se ei näy turvataan

nämä uudistukset ovat niin kauaskantoisia että niitä ei muutaman viikon sisällä valmistella

mutta keskustapuolueelta minä haluaisin nyt kysyä

mikä loppujen lopuksi on tämä malli johon edustaja pekkarinen henkeäsalpaavassa ryhmäpuheenvuorossaan viittasi eli maakuntaitsehallinto

siellä on vaaleilla valittu valtuusto mutta sanokaa nyt suoraan onko siellä myös veronkanto oikeus joka kuntien palveluiden järjestämisen ja rahoituksen panisi samaan pussiin

no mitä tehtäviä jää sitten sille itsenäiselle peruskunnalle

arvoisa puhemies

jos se oli niin hyvä se kainuun kokeilu niin mihin se sitten kariutui

eduskunta hyväksyi ystävällisesti vielä jatkoaikaa sille kokeilulle ja annettiin lisää rahaa valtionosuudet jatkuivat ennallaan